samanaikaisesti pitää muistuttaa siitä että monilta järjestöiltä täällä meillä koti suomessa leikataan rahoja millä on suoria vaikutuksia näiden toimintaan

jos hidas kasvu jatkuu ensi vuonna tai peräti pysähtyy on sopeutustoimien riittävyyttä arvioitava nopeasti uudelleen

on siis todennäköistä että ennen kuin lehdet ehtivät ensi keväänä edes puuhun budjetti on pitänyt jo avata uudelleen

hänninen puhui byrokratian purkamisesta ja siitä että tietojärjestelmillä voisi olla joku merkitys tulevaisuudessa

suomi on pieni maa ja samalla hyvin riippuvainen maailmanmarkkinoista

nimittäin mitä enemmän meillä on tätä informaatioteknologiaa it järjestelmiä kehitetty sitä hankalammaksi nämä käytännöt ovat vaan muuttuneet

sitten ihan tästä hallinnoinnista ja byrokratiasta

meillä on oltava kyky vaikuttaa työllisyyteen

nyt ehdotetulla veropolitiikalla yritysten verotus siis yritysten verotus hieman kevenee mutta yrittäjien verotus kiristyy

olisi mielenkiintoista nyt sitten tietää miten nämä valvonnat ovat onnistuneet kun niitä määrärahoja ei myönnetty

mitä tulee sitten tähän viljelijöitten taloudelliseen tilanteeseen niin tänään puhuttiin myöskin näistä tuottajaorganisaatioista täällä ja kyllä minä puolustan voimakkaasti sitä järjestelmää nyt kun eussa on myönnetty se tosiasia että tuottajat ovat niitä jotka jäävät aina heikommalle ja tuottajaorganisaatiot ovat tästä lähin sallittuja

minä toivon että hallitus saisi aikaiseksi sitä tarkoittavan esityksen hyvin nopeasti

tästä edustaja maijala käytti äsken ansiokkaan puheenvuoron

listaamattomien yritysten jakamattomien jari ei listaamattomien yritysten jakamien osinkojen verovapaan osuuden ylärajan alentamisella viedään pois halua oman liiketoiminnan kasvattamiseen ja samalla yrittäjää jopa kannustetaan myymään toimintaa ulkomaille

hyvä tavoite kärsii jos kokonaisuus on ristiriitainen

valtion tavoittelema lisäansio saattaa näin hyvinkin jäädä saamatta jos samalla verotuloja jää keräämättä muualta

haasteellisessa talouskasvun hidastumisvaiheessa tämän nähtiin luovan nopeasti työtä ja investointeja

kotitalousvähennys onkin lisännyt yrittäjyyttä ja synnyttänyt kokonaan uuden toimialan

arvoisa puhemies

samalla on onnistuneesti kitketty harmaata taloutta ja synnytetty uusia työpaikkoja

nimittäin kannattaa tutustua tähän budjettimietintöön ennen kuin käyttää tuon kaltaisia puheenvuoroja mitä äsken kuultiin

nimittäin eduskunta lisää nyt metsähallituksen luontopalveluihin vähän enemmän kuin metsähallituksen luontopalvelut pyysivät meiltä

monille kotona asuville vanhuksille ja kiireisen arjen kanssa eläville lapsiperheille vähennys on ollut erittäin tervetullut keino saada apua kodin ylläpitoon

sen vuoksi halusin tämän tarkentavan puheenvuoron käyttää

joidenkin tahojen mukaan suomen velkataakka ei ole liian raskas

metsäteollisuus käyttää yhä vähemmän kotimaista raaka ainetta

kyllä minun on pakko nyt vähän oikaista ed

kiurun väitteitä

olen sekä maa ja metsätalousvaliokunnan jäsen että valtiovarainvaliokunnan maatalousjaoston jäsen ja siellä kyllä yhtä edustajaa lukuun ottamatta sosialidemokraatit ovat olleet erittäin pitkälti samoilla linjoilla hallituspuolueitten edustajien kanssa ja voisi puhua semmoisesta harmonisesta yksituumaisuudesta yksimielisyydestä kun näitä asioita on käsitelty

leikkaukset ovatkin pääsääntöisesti tarpeellisia tässä tilanteessa mutta niitä tehtäessä niiden vaikutukset on kuitenkin arvioitava laajalti kokonaisuus huomioiden ja kokonaisuus huomioiden koko yhteiskunnassa

julkisen kulutuksen on oltava tasapainossa tulojen kanssa

arvoisa puhemies

edustaja savolan äsken käyttämä puheenvuoro ja hänen esille nostamansa asiat kyllä vastaavat hyvin todellisuutta

ja on paikkakuntia joilla taksiautoilijoitten mielestä takseja on riittävästi mutta asiakkaitten mielestä liian vähän

joka tapauksessa tässä taksiliikennelaissa on korjaamisen varaa ja toivotaan että tämän eduskuntakäsittelyn jälkeen meillä on entistä parempi taksiliikennelaki

arvoisa puhemies

edustaja heikkilän puheenvuoro kirvoitti minunkin kieleni kun hän mainitsi tämän esimerkkikaupunki salon ja nimenomaan sen että taksilupia on keskitetty nyt sinne kantakaupungin keskustaan

sieltä nimenomaan olen tämän esimerkin jossakin tilaisuudessa jo aiemmin kertonutkin ja edustaja heikkiläkin taisi olla kuulemassa

arvoisa herra puhemies

edellisessä puheenvuorossani käsittelin oikeudenkäyntien peruuntumisesta johtuvia haittoja koko yhteiskunnalle ja jatkan nyt siitä

toistuva istuntojen peruuntuminen sen vuoksi etteivät vastaajat suvaitse saapua paikalle rapauttaa todellakin rapauttaa oikeuden kunnioitusta suomessa

meidän yhteiskunnallamme ei kerta kaikkiaan ole varaa tällaiseen enää

kansalaisten oikeudentajun ja yleisen moraalin säilymisen vuoksi nyt olisi löydettävä ratkaisut siihen että kaikki asianosaiset ja varsinkin vastaajat saapuisivat paikalle asian käsittelyyn

vakavista väkivalta ja seksuaalirikoksista suomessa tuomioistuinten antamat lievät tuomiot koettelevat kansalaisten oikeustajua

suomen lainsäädäntö kyllä mahdollistaisi kovatkin rangaistukset mutta tuomioistuimissa on useimmiten otettu tavaksi langettaa väkivalta ja seksuaalirikoksiin syyllistyneille rangaistusasteikon lievimpiä tuomioita

rikoslain rangaistusasteikkoja tuleekin koventaa jottei jää mahdollisuutta niin lievien rangaistusten antamiseen vakavien rikosten osalta

viime vaalikaudella toteutetun sakon muuntorangaistuksen poistamisen seuraukset ovat olleet kiistattomasti erittäin vakavat

lainsäädännön tavoitteena tulee olla kansalaisten turvallisuuden takaaminen ja yleisen oikeustajunkin mukaiset rangaistukset

kenttätyössä olevien poliisien määrää tulee lisätä nykyisestä mutta poliisin hallintoa sen sijaan on varaa keventää

alueelliset erot ovat suuret ja tällä hetkellä erityisesti maaseudun tilanne on paikoin erittäin heikko mutta edes suurissa kaupungeissa poliisien resurssit eivät riitä tehtävien hoitamiseen

toimintaa ei ole mahdollista mitenkään suunnitella pitkäjänteisesti jos palkkausmäärärahoja tiputellaan muutaman kuukauden pätkissä

hallitusohjelmassa suomen maatalouspolitiikan strategiseksi tavoitteeksi on otettu luomu ja lähiruuan tuotannon osuuden kääntäminen vahvaan nousuun

maapallon väkiluvun kasvu tulee vaikuttamaan merkittävästi suomen luonnonvarojen kysyntään sillä maamme muodostaa euroopassa lähes ainoan alueen missä on kasvumahdollisuuksia sekä uusiutuvan energian että erityisesti ruuan tuotannolle

väkiluvun kasvun ja ilmastonmuutoksen myötä ruuan hinta tulee aivan varmasti nousemaan ja ruuasta tulee maailmanlaajuisesti olemaan pulaa sen me vielä tulemme näkemään

maamme elintarvikkeiden huoltovarmuuden turvaaminen onkin siksi yksi tärkeimmistä syistä kehittää kotimaista ruuantuotantoamme

tarve korostuu lisääntyvän kansainvälistymisen myötä sillä myös suomen elintarviketalous on entistä riippuvaisempi ulkomaisista verkostoista ja kuljetusjärjestelmien toimivuudesta

luonnonolosuhteistamme johtuen kasvinsuojeluaineita käytetään meillä vain murto osa siitä mitä keski ja etelä euroopassa

vaativat tuotanto olosuhteet aiheuttavat poikkeuksellisia kustannuksia

maaseudun elinvoimaisuuden säilyttämiseksi ja omavaraisuuden turvaamiseksi on tärkeää varmistaa se että ruuan tuotantoketjussa kaikki toimijat alkutuottajat teollisuus kauppa ja ammattikeittiöt pystyvät toimimaan kannattavasti ja kilpailukykyisesti

jotta kuluttaja voi olla varma tuotteiden alkuperästä tuotemerkinnöistä on selvittävä tuotteiden kotimaisuus alkuperä ja myös se onko tuotteessa käytetty geenimuuntelua

tavoitteena pitää ehdottomasti olla se että suomalaisen ruuan raaka aineista suurin osa tulee suomalaisesta luonnosta

eu ei kanna vastuuta jäsenvaltioidensa huoltovarmuudesta

lähienergiaa on tuotettava mahdollisimman lähellä raaka aineita ja kulutusta

tällaisella energiapolitiikalla turvataan energian huoltovarmuus säästetään kustannuksissa luodaan työpaikkoja koko maassa ja edistetään ympäristönsuojelua

suuryritysten tukemisen rinnalle ja oikeastaan niiden sijaan tarvitaankin vahvaa panostusta hajautettuun monipuoliseen energiantuotantoon

hallitusohjelmassa tavoitteeksi on otettu se etteivät tuotantotuet vääristä puuraaka ainemarkkinoita

tämä tavoite ei saa kuitenkaan koitua vain suuryritysten hyödyksi

lämpö ja sähköenergian lisäksi toisen sukupolven liikenteen biopolttonesteiden raaka aineita voitaisiin tuottaa suomen metsistä ja pelloilta sekä myös teollisuuden ja yhteiskunnan tuottamista jätteistä

biopolttonesteiden tuotannon kannattavuutta tulee tietysti myös arvioida mutta omavaraisuuden tulee olla tässäkin keskeinen tavoitteemme

kun sosiaali ja terveysministeri risikko on paikalla niin haluan nostaa esille terveydenhuollon tietojärjestelmät ja niihin liittyvät ongelmat ja kysyä onko nyt jo ministerillä tekeillä jotain konkreettista tämän asian hoitamiseksi

mutta se asia minkä takia myöskin pyysin puheenvuoron on tämä lohipolitiikka johon puuttuivat lapin edustajat muun muassa autto ja rundgren

syy miksi lohi ei nouse muonion tornionjokeen johtuu siitä että perämeren pohjukassa ruotsalaiset kalastavat liikaa lohta

ja vaikka eduskunta on antanut edellisille ministereille täyden tukensa asiassa neuvotteluissa niin ministerit korkeaoja ja anttila eivät onnistuneet neuvottelemaan ruotsalaisen kanssa parempaa lohisopimusta

tätä keskustelua on käyty kohta kolme tuntia ja kun seurasin tätä ensimmäisen kahden tunnin aikana tuntui että täällä oli kuin muurahaispesä jossa muurahaiset pyörivät ja hyörivät sinne tänne ja mitään selkoa ei oikein tullut siitä keskustelun sisällöstä

sisältöä tuli vasta viimeisissä puheenvuoroissa ja puheenvuorot keskustelun sisällön laajentamiseksi aloitti oikeastaan ed

liian vähän tässäkin keskustelussa niin kuin suomalaisessa sivistyskeskustelussa yleensäkin keskitytään sisältöön

liian vähän keskitytään perusopetuksen sisältöön ja siihen minkälainen työilmapiiri siellä kouluissa vallitsee

sitten ammatillisesta opetuksesta

tämän ammatillisen opetuksen sisällöstä haluaisin todeta mitä tuolta kentältä niin opettajien kuin opiskelijoitten keskuudesta viestiä tulee ja viesti on se että opetushallitus joka laatii opetussuunnitelman perusteitten tavoitteet asettaa ne aivan liian korkealle tasolle

se että hän on koulutukseltaan opettaja ja sitten se että hän on toiminut opettajana sillä tavalla hiljattain ettei hän ole vielä irronnut ihan kokonaan siitä arkitodellisuudesta ja sen kuulee kyllä hänen puheistaan

tämä mitä hän viimeksi totesi varhaiskasvatuksesta ja varhaiskasvatuslain uudistamisen tarpeesta on kyllä aivan totta

lasten päivähoito ja varhaiskasvatus pitää irrottaa ikään kuin toisistaan ja ottaa perheiden tarpeet kokonaisuutena huomioon ihan sieltä esikouluiästä alkaen

mutta syy siihen miksi erityisesti halusin vielä tämän puheenvuoron käyttää on se havainto kun tänäänkin on uutisia seurannut ja kuunnellut niin kyllä se vaan tällä hetkellä on tosiasia vaikka me puhuisimme täällä mitä ja vaikka me olemme varmasti kaikki parhaamme tehneet jotta työrauha kouluissa olisi mahdollisimman hyvä ja opiskelijoilla ja opettajilla olisi mahdollisimman hyvät työskentelyolosuhteet tässä maassa että kouluissa voidaan aika pahoin

perustienpidon osalta täällä on puhuttu paljon ja väiteltykin siitä että lisääntyvätkö vai peräti vähenevätkö perustienpidon määrärahat

lapset voivat pahoin opettajat voivat pahoin ja tähän pitäisi enemmän keskittyä suomalaisessa yhteiskunnassa koska siinä on meidän tulevaisuutemme niin hyvässä kuin pahassakin

tällaisia asiantuntijalausuntoja tuli myöskin valtiovarainvaliokunnan liikennejaostoon ja se väheneminen näytti jopa aika todelliselta

mutta nyt sitten muutamassa kuukaudessa kolmessa kuukaudessa kustannustaso on alentunut niin paljon erityisesti energian hinnan alentumisesta johtuen että esimerkiksi tien rakentamiskustannukset ja teiden päällystyskustannukset ovat alentuneet jopa kymmeniä prosentteja jotenka tällä hetkellä en ainakaan itse menisi väittämään enää että perustienpidon määrärahat alenevat reaalisesti

ministeri risikko aivan oikein kantaa huolta palvelurakenteista ja siitä että ne eivät nyt tällä hetkellä oikein kehity

tieliikenne on kasvanut viime vuosina voimakkaasti vuosi vuodelta

nyt kun suhdanteet ovat muuten kääntyneet mollivoittoisiksi niin todennäköisesti myöskin liikennemäärät tulevat vähenemään teillämme

minustakin on täysin käsittämätöntä että niin paljon kuin paras hankkeeseen satsattiin viime vaalikaudella niin sen päälle yhtäkkiä vedetään henkselit voi sanoa näin

mutta mitä tulee näihin tietohallintojärjestelmiin niin terveydenhuollon kuin muutenkin julkisen sektorin tietohallintojärjestelmiin niin eduskuntahan erittäin vakavasti puuttui viime vuonna tähän ongelmakenttään ja tarkastusvaliokunta teetti valtiontalouden tarkastusvirastolla selvityksen

hallitusohjelman tavoitteitten mukaisesti liikenneväylien rakentamiseen suunnataan varoja huomattavasti viime vuosia enemmän jopa kaksinkertaisesti siihen nähden mitä kaksi vuotta sitten

mutta perustienpidon rahoitus on ollut vuosikaudet riittämätöntä ja metsäteollisuuden toimintaedellytysten turvaamisen lisäksi on pidettävä huoli myöskin muun elinkeinoelämän kuljetustarpeista

sen mukaan suomessa on jopa miljardeja poltettu rahaa näihin tietohallinto

jari ahon kykyihin tietohallintohäkkyröihin ja siellä ovat valtaa käyttäneet suvereenisti konsultit ja tietohallintoyritykset

on pidettävä huoli kansalaisten tasapuolisista liikkumismahdollisuuksista sekä erityisesti liikenneturvallisuuden takaamisesta koko suomessa

meillähän on sillä sektorilla aika harvalukuinen joukko joka näitä palveluksia tarjoaa ja hinta on ollut sen vuoksi hyvin korkea

tällä kertaa kuitenkin väylärahoituksen lisäykset ovat painottuneet erityisesti metsäteollisuuden tarpeisiin

itse asiassa kelirikko on alkanut jo loppukesästä ja näyttää siltä että se jatkuu ihan ensi kevääseen

kun tähän asti alempiasteiselle tieverkolle on jaettu määrärahoja suhteellisen tasaisesti koko maahan niin tilanne on nyt kerta kaikkiaan muuttunut

pohjoisemmassa suomessa tiet jäätyvät talven aikana kunnolla eivätkä tarvitse niin paljon kelirikon vaatimaa kunnossapitoa

jatkossa tulisikin eteläisen suomen tiestölle ohjata suhteessa nykyistä enemmän kunnossapitorahoja

sehän jäi ikään kuin viimeisestä liikenneselonteosta ensimmäisenä sen kehittämishankkeitten ulkopuolelle ja nyt se odottaa siellä jonossa ensimmäisenä

mitä tulee sitten jo päällystettyjen teitten muuttamiseen sorateiksi niin siinähän ei ole mitään järkeä